oli kauppojen aukioloaikalainsäädäntö minkälainen tahansa niin suomessa pitää noudattaa työsopimuslainsäädäntöä ja niitä sopimuksia mitkä työnantajan ja työntekijöiden välillä on tehty

tietysti suuri haaste meillä on ottaen huomioon tilanne jossa elämme että toimijoilla jotka niitä asuntoja rakentavat on sama ongelma kuin kaikilla muillakin yrityksillä suomessa sen pankeista saatavan rahan suhteen

sitten kun puhutaan voisiko sanoa tämmöisistä määräaikaisista taikka tilapäisistä työsuhteista ja muista työsuhteista niiden pysyvien ohella niin ne ovat usein kovin monelle ihmiselle hyvin tervetulleita tilanteita

hyvät linjastot tarjontaa on junat kulkevat bussit syöttävät junille on myöskin suoria yhteyksiä keskuksien välillä linja autoilla

edustaja kirun puheenvuoron jälkeen on hyvä jatkaa sen takia koska täällä on sanottu se moneen kertaan mutta sanotaan se vielä toiseen kertaan energiatodistuksen yksi elementti on se että todistuksen antaja antaa suosituksia kiinteistön omistajalle

ne myöskin mahdollistavat niille pysyvässä työsuhteessa oleville ihmisille jotka eivät sunnuntaina esimerkiksi halua töissä olla eli kaupan palveluksessa sunnuntaina sen että he voivat pitää sen vapaansa

tältä osin onkin tärkeää että ministeriössä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa valmistellaan vielä lisää uusia kannustimia niille toimijoille jotka vuokra asuntorakentamisen parissa työskentelevät ja löytävät edellytyksiä vuokra asuntorakentamisen lisäämiseksi

yli puolet maksetaan veronmaksajien osuudella elikkä joukkoliikenteen lipusta kunnat ovat yli puolet maksaneet kun puhutaan sisäisestä liikenteestä taikka seutuliikenteestä

on tilanteita joissa kiinteistön omistaja on niin viisas ihminen että hän itse ymmärtää ja näkee tarkoituksenmukaiseksi sen mitä kiinteistössä on syytä tehdä mutta on usein myöskin semmoisia tilanteita että kiinteistön omistaja ei sitä tiedä

vaikka selonteko nyt ei puhtaasti ehkä tuonut sitä tietoa tullessaan mikä oli silloin lain tekemisen hetkellä esillä että missä määrin tämä mahdollisesti lisäisi työpaikkojen määrää on selvää että kauppojen aukiolojen vapauttaminen työn tekemistä on lisännyt

kun puhutaan ruuhkista pääkaupunkiseudulla niin kyllä ihan kokemusperusteisestikin voidaan todeta että ne ruuhkat alkavat näillä espoon ja vantaan pohjoisrajoilla

miedolle voisin sanoa tässä yhteydessä kun hän viittasi vihdin uuteen kunnanjohtajaan että vihdin uusi kunnanjohtaja priorisoi tänä päivänä ehkä tärkeämmäksi kuitenkin myöskin radan rakentamisen

nythän hyvin tiedämme että pääkaupunkiseutu on erinomaisen hyvin hallituksen ja nytten myöskin eduskunnan päätöksien mukaan saamassa uusia ratoja kehäradan ja länsimetron on erinomaisen hyvää asuntopolitiikkaa ilmastopolitiikkaa

sehän tarkoittaa käytännössä vain sitä että kun näissä kunnissa ei kuntalaisille ole palvelutarjontaa elikkä ei tarjota mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä ei ole vuoroja ja jos on vuoroja niin lipun hinta on sen suuruinen että se ei ole taloudellisesti mahdollista niin oman auton käyttäminen on edullisempaa

tältä osin puheenvuoroni oli aivan sama kuin minkä hetki sitten käytin ja mikä liittyi tähän

yltä yksityiskohtaisen käsitteen alla eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaiset kahta lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on

täällä on myöskin käytetty puheenvuoroja sen puolesta että se että investoidaan infrahankkeisiin etelä suomessa palvelee usein koko suomea

niinpä tässä yhteydessä suhdanne huomioiden kannustan ministeriä ja ministeriötä kiirehtimään normitalkoiden tulosten aikaansaannissa

pääkaupunkiseutu täyttyy autoista ja syntyy ruuhkia keskustellaan nyt sitten ruuhkamaksusta ja mistä muusta puhutaankaan mutta tiet täyttyvät autoista tilanteessa jossa oleellisena osana pääkaupunkiseutua ovat kehyskunnat

normitalkoot tarkoittavat niin halutessamme merkittävää määrää rakentamiseen liittyvien vaatimusten lieventämisessä ja tältä osin ei mentäisi mihinkään muualle kuin ehkä muiden pohjoismaiden tasolle suhteessa asuntojen rakentamisen vaatimuksiin

elikkä kaupunki selvästi satsaa joukkoliikenteeseen ja pyrkii kannustamaan kuntalaisia käyttämään sitä ja siltä osin vähentämään ilmastonmuutokseen kohdistuvia haitallisia elementtejä ja toisaalta ruuhkia

erinomaisen hyviä ovat tietysti verotukselliset keinot mitä nyt on toteutettukin yksityisten osalta mutta niin ovat myöskin kannustimet kunnille perusparannuksien käynnistämiseen

kunnissa on merkittävä määrä julkista omaisuutta joka on lohduttoman huonossa kunnossa ja niinpä kuntien taloutta tältäkin osin investointien puolelta tulee tukea

mutta se ei riitä että kunnat lähtevät mukaan kuntayhtymään vaan niiden pitää myöskin panostaa joukkoliikenteeseen kantaa se yhteinen vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sujuvasta liikenteestä pääkaupunkiseudulla

meillä on merkittävä määrä taseissa olevaa omaisuutta jota on yleishyödyllisten yhtiöiden taseissa jota eivät nykyiset lainsäädännön pykälät kannusta purkamaan

yleishyödyllinen lainsäädäntö tällä hetkellä tarkoittaa sitä että kun käynnistetään yksi uusi yleishyödyllinen kohde se sitoo kaikki muut kohteet myöskin taas uudelleen vuosikymmeniksi eteenpäin kiinni

tämä ei ole minkäänlainen kannustin yleishyödylliselle yhtiölle enää tällä hetkellä nykyisessä vallitsevassa tilanteessa käynnistämään yleishyödyllisiä kohteita

arvoisa puhemies

on suorastaan häpeä että suomessa jossa juuri olemme rakentamassa uutta hyvinvointiyhteiskuntaa on niin paljon asunnottomia

vielä muutama asia

tässä tietysti voidaan arvioida sitä että kun henkilöstön määrä ehkä vähän laskee ja palkat nousevat niin menot säilyvät entisellään mutta huoltosuhteen muuttumisen myötä toki ymmärrän että tietyllä sektorilla terveydenhuollossa sosiaalipuolella varmasti henkilöstömäärän tarve lisääntymiseen on

ensinnäkin kuntalaista se yksityiskohta niin kuin totesin puheenvuorossani että kuntalaki on tehty tilanteessa jossa sote ratkaisusta ei ollut varmuutta ja tietoa

jo edellisen hallituksen toimeenpanema asunnottomuuden poisto ohjelma on tuonut helpotusta tilanteeseen ja osaltaan pysäyttänyt huolestuttavalta näyttävän tilanteen etenemisen kaikkein huonoimmassa asemassa olevien kohdalla

myöskin tämä metropolihallintokeskustelu on ollut käynnissä niin sen kuntalain valtuustojen kokoon liittyvät ratkaisut

uusien toimintatapojen uusien sähköisten järjestelmien ja uusien työtapojen käyttöönotto kunnissa aktiivisesti on kuntarakenteen ohella mielestäni yksi tärkeimpiä asioita mitä meidän pitäisi tässä hetkessä ajaa

kun veikkaan että meillä kenelläkään ei ole tarkoitus poliitikkojen määrää suomessa lisätä sote uudistuksen myötä esimerkiksi niin silloin se johtaa kyllä siihen että varmasti varsin pian uusi eduskunta joutuu arvioimaan myöskin sitä mikä on kuntien valtuustojen koko jatkossa

se ei välttämättä ole se mikä tässä kuntalaissa nyt mahdollistuu vaan ehkä jopa pienempi jotta varmistetaan se että päättäjien määrä tässä prosessissa ei lisäänny

etenkin näin kuntauudistuskeskustelujen alla on hyvä muistaa että kuntien käyttöön tarvitaan osaavaa henkilökuntaa myös tällä alalla

sinänsä tärkeä asia mutta nyt on havaittu se että niissä kunnissa jotka aktiivisesti lähidemokratiaa pyrkivät toteuttamaan esimerkiksi vantaalla kokemuksella tiedän on aluetoimikuntamalli johon on erittäin vaikea saada päättäjiä mukaan

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tämmöisten toimielinten luomisella emme ratkaise tätä demokratia asiaa vaan sillä että meidän pitää järjestää tilanteita joissa kuntalaiset pääsevät itse joihinkin infotilaisuuksiin tai tiedotustilaisuuksiin oman lähialueensa informaatiojärjestelmäksi elikkä aluevaltuustoja en ole kannattamassa

kaunis ajatus ei kuitenkaan kanna tuulta tarpeeksi nopeasti

tarvitaan siis toimenpiteitä jotka lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kannustaisivat asuntojen rakentamiseen ja vielä erityisesti vuokra asuntojen rakentamiseen

pääkaupunkiseudulla tarvitaan paljon uusia pieniä vuokra asuntoja mutta samalla täytyy muistaa että jokainen uusi asunto vapauttaa markkinoille toisen asunnon

hyvin tarkoituksin aikanaan tehdyt ratkaisut eivät enää tänä päivänä toimi

vuokra asumisoikeus ja omistusasuntoja

ja näin ollen arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan vain todeta sen että minun on helppo yhtyä valiokunnan näkemykseen suhteessa tähän kansalaisaloitteeseen

arvoisa herra puhemies

niin kuin hyvin tiedämme ja ministeri esille toi hallituksen ensi vuoden talousarvioesitys pitää sisällään kunnille vahvaa tukea myöskin jatkossa

mutta kuitenkin kysyisin tässä yhteydessä demareiden uutta muuttunutta käyttäytymistä kunnissa

tiusasen huomio kiinnittyi tähän valitusasiaan se on tämän maankäyttö ja rakennuslakiehdotuksen tämän kierroksen yksi keskeisimpiä ja merkittävimpiä asioita

tiusanen totesi että korkeimman hallinto oikeuden presidentti hallberg oli kovasti tätä valitusmuutosta vastaan niin voisin todeta niinpäin että kaikki muut asiantuntijat olivat taas sen puolesta ja pitivät tätä menettelyä ja muutosta järkevänä ja kaavoitusta sujuvoittavana

katajan näkemystä siitä että ne mahdollisuudet kuntalaisilla ja eri toimijoilla kunnassa osallistua kaavoittamiseen ovat hurjan moniportaisia hurjan monivaiheisia

siltä osin ed

arvoisa puhemies

näillä ihmispakokunnilla pohjois suomessa itä suomessa pohjanmaalla ei ole tulevaisuudessa hyvin suurilla todennäköisyyksillä mahdollisuuksia edes tarjota niitä palveluita

arvoisa puhemies

tiusanen puheenvuorossaan ympäristövaliokunnan jäsenenä kiinnitti huomiota tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja toisaalta ympäristövaliokunnan käsittelyyn

minä myös ympäristövaliokunnan jäsenenä voin vielä toistaa ettei jää väärää käsitystä

perustuslakivaliokunnan lausunto ei pitänyt tätä tehtyä lakiesitystä huonona vaan puolsi sen hyväksymistä sellaisenaan

ympäristövaliokunta kävi tiukan ja laajan keskustelun liittyen tähän valituslupajärjestelmän muuttamiseen mutta totesi sitten asiantuntijakuulemisen jälkeen että valtioneuvoston esitys on hyvä esitys ja sen mukaan voidaan mennä

valiokunta kuitenkin kiinnitti huomiota tähän järjestelmän seurantaan ja edellyttikin että seurantaan kiinnitetään huomiota ja että sen vaikutuksia kaavoituksen nopeuttamiseen myöskin ministeriötasolla seurataan

minun mielestäni ed

tiusanen ja moni muu täällä ihan aiheettomasti korostaa sitä että tämä olisi tietyn henkilön elikkä yrittäjä yliniemen oma hanke ja hän olisi erinomaisen voimakkaasti taikka painokkaasti tätä hanketta edistänyt

täytyy huomioida että tulee valtavan suuri tuotantoalue

ministeri vapaavuori on taas budjettiin saanut erinomaisen hyviä energiatehokkuutta parantavia ja toisaalta ilmastonmuutosta hillitseviä määrärahaesityksiä

nykyinen hotelli ei ole kannattava ja tosiasiahan on kuitenkin se että moni aluetta luontoarvojen takia käyttävä siipeilee tällä hetkellä hotellin kustannuksella saniteetti ynnä muuta

mutta kuitenkin nostaisin esille muutaman asian jotka eivät nyt suoraan näihin olemassa oleviin euroihin liity mutta ovat asioita jotka ovat tärkeitä

tässä on olemassa riski ja sen takia me haluamme alleviivata sitä asiaa ja nostaa sen pöydälle vahvaan jatkuvaan keskusteluun että me huomioimme tämän koska se on merkittävä osa meidän palvelujärjestelmää tänä päivänä

toinen on kaukolämpö ja kaukolämpö niin päin että nyt energiaveroratkaisut suurissa suomalaisissa kaupungeissa eivät välttämättä tue kaukolämmössä pysymistä tai on olemassa riski siinä suhteessa että siirrytään pois kaukolämmöstä

tilanne vaan on tämä tällä hetkellä tulevaisuuden kannalta

puhun tuotantoalueesta mikä tänne syntyy se on niin iso ja siellä sen hankintayksikön erinomaisuuden merkitys korostuu huomattavasti se että sieltä löytyy se pk yritys mikä tuottaa sen pienen kylän tai kaupunginosan palvelun

se on juuri se asia mitä suomalaiset ihmiset haluavat poliisilta

se että poliisi näkyy ja heitä on nimenomaan kentällä siellä missä tapahtuu siellä missä ihmisillä on mahdollisesti ongelmia ei hallinnossa ei byrokratiassa